mutta se mikä merkitys sillä on on ollut juuri se että sellaiset asiat joista äsken käytiin debattia ovat jääneet aivan ulkopuolelle keskustelun

sehän tarkoittaa käytännössä sitä että se temppu ei onnistu millään muulla kuin sillä että kysymys on maaseudun uudesta tulemisesta

ja sillä viitoitetaan myöskin tietä siihen että perustuslaki voi tässä katsannossa olla dynaaminen laki

tässä on kaksi selventävää puheenvuoroa käytetty mutta nyt tulee sitten kolmas joka palauttaa mieleen mitä tässä näytelmässä on todella tapahtunut täällä eduskunnassa aikaisemmin

aivan täsmälleen sama asia tulee esiin kolmannessa asiassa jota tässä kertomuksessa käsitellään ja se on väyläinvestoinnit

kähkönen juuri julki toi että kun sinne kennelliittoon soittaa niin ensinnäkään ei ole oikeutta sitä tietoa antaa ja toisekseen ei ole tuoretta tietoa siitä mikä on se osoite ja mitkä ovat ne yhteystiedot

aikaisemminhan se oli lähtökohtaisesti äärimmäisen konservatiivinen laki

kun hän sitten ryhtyi pohtimaan kansanedustajan roolia niin minulle tuli semmoinen mieleen että hän nyt eräällä tavalla kuvasi omaa riittämättömyyttään tähän hommaan olla hallintoneuvoston jäsen

ilmasto vain ilmasto vain ja kaikki ympäristönsuojeluasiat alkuperäisen luonnon suojelun asiat ovat jääneet agendalta pois

työpaikathan syntyvät maaseudulle haja asutusalueille ja sehän tarkoittaa että sellaisen peruspalvelun kuin postipalvelun yleispalveluna täytyy olla kerta kaikkiaan kunnossa

eihän tämä ole nyt siis vanhasen kakkoshallituksen erikoinen tämä on lipposen hallitusten erikoinen myöskin

siellä on mennyt kaikki valta konsulteille ihan kaikki valta

se on se että tänä aikana niin suomessa kuin myös euroopassa ja koko länsimaisessa kulttuurissa etsitään juuria

arvoisa puhemies

minä muistan erään valtiovarainministerin joka kerran eräässä yhteydessä sanoi että tällaiseen elinkaarimalliin kun tuossa lahdenväylälläkin oli ei ikinä pitäisi mennä sen äärettömän kalleuden takia

tässä katsannossa se hinta voi olla todella suuri ja ympäristöministerin asenne näihin muihin oikeisiin ympäristönsuojelu ja luonnonsuojeluasioihin on ollut todella negatiivinen

on äärimmäisen primääristä että biologiset juuret ovat tässä todella ensisijaiset ja sitten niillä muillakin juurilla näyttää olevan hämmästyttävän suuri merkitys tänä aikana

sillehän ei sitten voi mitään

elikkä siis toisin sanoen tässä suhteessa ainut osa alue jossa tämä toimisi aivan ehdottoman hyvin on rotujärjestöt

se on varmasti semmoinen asia että nyt on oikea aika konseptien muuttua sen takia että mennäänpäs reilu vuosi eteenpäin niin riskilisillä on hirmuisen suuri merkitys kaikessa velkaliikenteessä oli se mihinkä suuntaan tahansa

nyt kun ministeri on täällä paikalla ed

mutta tämä oli kommentti ed

kiviranta tässä totesi punamulta tai eräänlaisena oikeistovasemmisto operaationa ei punamulta vaan oikeistovasemmisto operaationa hoitaa ja hemilä sitä kovasti puolusti ja toi sen esityksen tänne ja täällä se kariutui sitten ihan kerta kaikkiaan

lipposelle siitä että tämä hallitus olisi muka jollakin tavalla harmaan talouden torjunnan toteuttamisessa lapsipuolen asemassa

siitäkin koirarodusta jota meillä on kotona monta kappaletta tällä hetkellä kyllä tyttäreni jolla on tuota lt kenelle oikeudet ja rajat niin kyllä kenneloikeudet tietää tarkkaan kenellä siihen rotuun kuuluvia koiria on ja siinä tämä toimii

keitä olemme mistä tulemme niillä asioilla on ihmisten mielissä erittäin suuri merkitys

nimittäin nyt on pystyttävä kerta kaikkiaan tämä peruspalvelu toteuttamaan aivan uudella tavalla koska hallitus itse on juuri tehnyt sellaisen päätöksen joka edellyttää että koko peruspalvelustruktuuri on aivan toisenlaisessa arvossa

aivan tämän saman ilmastokeskustelun aikana happosateet edelleen vaivaavat pohjois euroopan luontoa se koskee rikkidioksidipäästöjä yhdessä kasvavan liikenteen typenoksidipäästöjen kanssa happamoitumiskehitys etenee

siksi että ravinto ja suoja ekologiset perustekijät ovat suurin piirtein kunnossa juuri tällä hetkellä elikkä on henkisesti tilaa muullekin ja tässä tapauksessa biologisen isän oikeudet ja lapsen oikeudet tulevat tietysti aivan ensimmäisenä mieleen

arvoisa puhemies

ajattelin ensiksi että pidän arvokkaasti kitani kiinni tämän asian yhteydessä opiskelen vain kuuntelemalla arvoisien oikeusoppineitten kertomuksia ja analyysiä

arvoisa puhemies

se herätti täällä nimenomaan tietyissä feministipiireissä sellaisen vastareaktion että siitä hankkeesta ei kerta kaikkiaan tullut yhtään mitään

siitä keskustellaan sitten kun se aika koittaa välikysymyksen yhteydessä

mutta muuten tasoni kuusela tai jalostamiseen vaikka vettä vaan tässä hyvää tarkoittavassa lakialoitteessa on sanotaan jalostamisen paikka

mutta tehtaankatu lukee pyynnöistä huolimatta

kun tämä asia oli hallitusneuvotteluissa niin silloin totesin käytäväkeskusteluissa että nyt se pitää hoitaa kyllä kunnolla jos se todella aiotaan tehdä

samanaikaisesti on oltu äärimmäisen tarkkaan rajoittuneita siitä mitä ympäristömyrkkyjä luonnosta seurataan ja tutkitaan

toinen näkökohta johon haluan teidän kiinnittävän huomiota on se että ei teidän eikä arvoisan pääministerin puheenvuoroissa pohdiskeltu kahta muuta ulottuvuutta lainkaan

erittäin vakavasta lainsäädäntötyöstä jossa pyrittäneen mahdollisimman korkean luokan oikeaan oikeustilaan tasavallassa

sitten asetettiin maatalouden tulo ja kannattavuusryhmä jossa olen jäsenenä jossa se asia oli esillä voimakkaasti sen taustaoperaatiossa se oli voimakkaasti esillä ja nyt kävi tällä tavalla

elikkä kuultiin harvinaisen selvästi millä tavalla ministeriössä on tähän tilanteeseen varauduttu ja sen mukaisesti toimitaan ja sitten jos jälkikäteen on arvosteltava niin sitten antaa tulla

on aika jännittävää katsoa mitä sitten yhtäkkiä paljastuu

suhteessa isoon britanniaan joka on valinnut anti keynesiläisen linjan ja ruotsin nykyiseen linjaan jossa on semmoinen transaktioverolinja

kun vuosaaren sataman tekemisen sen projektin alkuvaiheessa yhtäkkiä tultiin havainneeksi että siellä pohjassa ja kuivalla maalla onkin tätä tributyylitinaa niin sitten havahduttiin sitä tutkimaan ja sitä sieltä käsittelemään ja eliminoimaan

ja sitten vielä kolmanneksi

kyllä elinkeinoelämän keskusliiton konttorissa ollaan iloisia tästä asiasta ja perheyritysten liitossa vai yhdistyksessä mikähän se liekään

mutta kuitenkin juuri se keskustelu niin hyvin perusteltuna kuin mitä tässä olemme kuulleet tämän illan aikana on tullut eräällä tavalla uuteen sosiaaliseen tilaukseen vaikka ei olekaan kysymys sosiaalisesta vanhemmuudesta vaan biologisesta vanhemmuudesta sen tunnistamisesta ja tunnustamisesta

sitä on todellisten asiantuntijoitten taholta siinä määrin tuhdisti kehuttu että luotan sen kehumisen oikeellisuuteen

ukkola käytti puheenvuoron joka herätti että mitenkäs tässä nyt oikein tahtoo mennäkään

tennilälle että minun isäni kävi koulunsa pietarissa ja oli odessassa kenkätehtaan johtajana kun vallankumous tuli venäjälle

mutta arvoisa puhemies kun arvoisa ministeri esitteli tätä asiaa niin se on totta kuten esittely huipentui näitten kustannussäästöjen esittelyyn ja eräänlaiseen todella voimakkaaseen lausahdukseen siitä mitenkä kustannussäästöjä syntyy

minkälaisen kuvan hän ensimmäisessä puheenvuorossaan antoi siitä tavasta jolla tämä lainsäädäntötyö valmistellaan

nyt paljastuu yhtäkkiä varkaudessa se että aivan oikein selluteollisuudessa käytettiin aikaisemmin tbttä ja nyt siellä luonnossa on sitä vaikka kuinka paljon tällä hetkellä

minä nyt olen arvoisa puhemies täysin vakuuttunut että valtioneuvosto in corpore on äärimmäisen pragmaattinen tässä asiassa

jos minulle olisi tätä lakialoitetta tarjottu allekirjoitettavaksi niin olisin sen tietysti jo niillä perusteilla mitkä tähän lakialoitteeseen on kirjattu allekirjoittanut puhumattakaan sen jälkeen mitä olen tämän keskustelun aikana täällä kuullut

mutta tästä ei seuraa niin kuin pitäisi normaalisti ympäristönsuojelullisesti seurata että välittömästi käynnistetään kaikilla sellutehdasalueilla ympäristöministerin ja ministeriön johdolla selvitystyökaikilla sellutehdasalueilla että mikä on selvitystyö missä sitä tbttä on käytetty minkä verran sitä luonnossa on ja mihinkä toimenpiteisiin se johtaa

te ette voi olla enää pragmaattisempia mutta siitä huolimatta meikäläisellä on oikeus ympäristöpuolen jonkunlaisena asiantuntijana kantaa huolta näistä asioista

hän ilmoitti tutkineensa viime viikonvaihteessa kokopäivätyönä sitä onko ujutettu troijan hevosia tähän hallituksen esityskokonaisuuteen siis ujutettu troijan hevosia elikkä pimitetty oikeellisuutta jos minä ymmärrän vähänkään oikein tätä retoriikkaa

täällä on loistokkaita puheenvuoroja suorastaan käytetty tästä asiasta

sitten innostuin tästä sen verran että minä rupesin lueskelemaan sitä mitä tästä asiasta hallituksen esityksen taloudellisten vaikutusten osiossa sanotaan

arvoisa puhemies

sama koskee kemikalisoitumista

ei edes luonnonsuojelujärjestöiltä tule minkäänlaista reaktiota siihen kun vornamo vaatii että reach asetuksen käytäntöön soveltamisesta luovutaan sen takia että nyt on kemikaaleja tuottavalla teollisuudella vähän ongelmia

näin ollen ehdotus on valtiontaloudellisesti kustannusneutraali

nyt täytyy tietysti todeta se että tämän yliopistouudistuksen tai muutoksen aikana tapahtui yhteiskunnan taloudellisissa suhdanteissa niin radikaali muutos että se koko toimintaympäristö kertaheitolla muuttui aivan toiselle tasolle

tämä on tietysti erittäin kova juttu

koska uudistuksen kustannusten arviointiin ja lastensuojelulain muutoksen vaikutukseen liittyy monia epävarmuustekijöitä ei uudistuksen toteuttaminen aiheuta tarvetta muuttaa valtionosuuksia

eihän tällaista perintöä voi tästä vaalikaudesta antaa historiantutkijoitten selvitettäväksi

elikkä siis toisin sanoen kaikki olennainen kaikki keskeinen se mitä on muutaman vuosikymmenen aikana saatu aikaiseksi kaikki on yhtäkkiä menettänyt merkityksensä

olin tiedekunnan dekaanina ennen tänne tuloani ja sitten kolmen laitoksen johtajana

ukkola on jo valmiiksi pyytänyt puheenvuoron jossa hän voi tarkentaa sitä millä tavalla ujuttamiset ja troijan hevosten ajamiset tähän istuntosaliin ovat ehkä vahingossa tulleet hänen retoriikkaansa ja että hän ei ihan loppuun saakka ole tätä mieltä

tämä sopii oikein hyvin tehdä ja sitä meidän tulee yhteisesti ajaa

nyt olisi erinomaisen paikallaan että arvoisa ministeri kun muutenkin näytti äsken pyytäneen puheenvuoroa vastaa myöskin siihen mistä tässä nyt oikein loppujen lopuksi taloudellisesti on kysymys

arvoisa puhemies

tämä on merkillinen hallituksen esitys

toisekseen ed

lahtelalle äskeiseen puheenvuoroon siitä mitä totesitte yhteenvetovertailuna

tätä on virtuaaliesityksenä maa ja metsätalousvaliokunta käsitellyt koko syksyn vaikka ei ole olemassa mitään hallituksen esitystä mutta on olemassa virtuaaliesitys jota on pitänyt kemera lain muutoksen yhteydessä käsitellä ja ottaa huomioon

kun äsken totesin jotakin siitä millä tavalla kohtelemme uusiutuvia luonnonvaroja siitä pääsimme yksimielisyyteen

muistakaa se että valkohäntäkauriin ja metsäkauriin kannat ovat sellaisia kuin ne ovat sen takia että niitä lisäruokitaan

te täydennätte sen sillä tavalla että nimen kari vas jälkeen tulee petri kok ja niin edelleen

ne keinoruokitaan elikkä pitää keinoruokinta lopettaa

sitten arvoisa puhemies toinen asia siitä minkälaiseen aikakauteen suomessa on siirrytty sellaisten vakavien rikosten kohdalla jotka minun arvoasteikossani ovat todella kovia juttuja

tarkoitan sitä että kun meidän tilanteessamme valtiolla ja hallituksella on avaimet kourassa silloin kun vaaditaan osallistumista infrakustannuksiin eikö silloin nimenomaan strategia tarkoita sitä että katsotaan

mutta nyt kaikki on toisin elikkä siis toisin sanoen nyt ei sitten sieltä yksityiseltä puoleltakaan tule kuin ihan roposia vaan kun yliopisto rupeaa rahaa keräämään niin kuin ed

arvoisa puhemies

tämä suomalainen yhteiskunta on eu jäsenyydessä muuttunut dm finlandiaksi de minimis finlandiksi joka on nyt siis suomalaiselta nimeltään vähämerkityksisen tuen valtakunta

kaikki ne nimet mitkä tässä on ja te käytte järjestyksessä täällä keräämässä ne nimet uudestaan ja sen jälkeen tulette meiltä jotka olemme jääneet tämän listan ulkopuolelle hakemaan nämä nimet

ukkolakin on täällä varmasti kerinnyt jo kertomaan

tässä nyt olisi pitänyt tehdä se kun huomattiin että taloudellinen romahdus suorastaan tulee että olisi siirretty tätä uudistusta parempaan aikaan mutta sehän oli poliittinen mahdottomuus ainakin kansalliselle kokoomukselle

nyt myönnän että liikun erittäin huteralla pohjalla kun siteeraan helsingin sanomia ja helsingin sanomissa käsiteltyä ilmeistä mahdollista ympäristörikosta joka kuvausten perusteella kuitenkin saattaa osoittautua tuomioistuinkäsittelyssä juuri siksi miltä se näyttää

ja nyt kun pitäisi yhdistää erilaisia lainsäädäntöjä joissa kaikki on tukea nyt yllättäen ja sitten vielä tulee katto sille tuelle per yrittäjä joka sitä tukea saa kyllä tämä on varsinainen viidakko

silloin kun geologian tutkimuskeskus nämä peruskartoitukset teki näin nämä vanhat professorit siellä silloin ajattelivat

janina andersson keksii uudet perustelut

arvoisa puhemies

zyskowiczille viestinä että tänä päivänä ryhmässämme tämä asia oli esillä ja ministerin poissa ollessa hänen erityisavustajilleen saatettiin tiedoksi että juuri niin tulee toimia nyt kuten ed

eivätkö voisi poliitikot tänä päivänä ajatella ihan samalla tavalla

arvoisa puhemies

mielenkiintoisin näistä ryhmäpuheenvuoroista oli ylivoimaisesti ruot salaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro

nimittäin tässä muutama vuosi sitten erästä kirjaani varten kävin läpi italialaisia oikeushistorioita ja se että siitä millä tavalla

zyskowicz äsken juuri totesi

sitten edustajatoveri tiusaselle kerron että voi kun olisikin mahdollista se mitä sanoitte äsken tässä

ei hallitusta nyt ainakaan näin kelvottomasta lainvalmistelusta voi pätkänkään vertaa puolustella kai vielä vähemmän kehua

otetaanpa vertailuesimerkiksi lontoon city se muutama kortteli kun ei sitäkään saa kuriin

ja kun ottaa siihen rinnalle sen mitä arvoisa pääministeri sanoi juuri äsken näistä takauksista nehän tarkoittaisivat sitoumuksena sitä että otetaan toisen velat maksettaviksi jos ei toinen pysty velkojaan maksamaan

sitä mitenkä mafiakulttuuri syntyi ja millä tavalla se ryhtyi käyttämään ympäristörikosmahdollisuutta hyväkseen hallitakseen ympäristörikosten kautta italian keski ja eteläosia ja täällä oli nyt juuri hesarissa kuvaus siitä millä tavalla eräs porukka on ilmiselvästi käyttäytynyt mitä on viemäriverkostoihin laskenut jnp

arvoisa puhemies

tämä on hankala asia

tässä on vähän samaa luokkaa oleva proseduuri tarkasteltavana

ja varsin onnettomaan aikaankin tämä on täällä käsittelyssä kun tässä pitäisi nyt ne lisäeläkerahat sijoittaa viisaasti ja oikein

minusta ministeri katainen sanoi kaiken sen mitä tässä on jo sanottu sen takia että hän teki sen korkean tason poliitikon virheen että rupesi ajattelemaan ääneen ja toi erilaisia vaihtoehtoja esiin ja niistä jokainen valitsee sopivan ja oman osansa

ihan lyhyesti ed

esa lahtelalle joka on tainnut kyllä jo häippästä täältä pois kommenttina pöytäkirjan kautta viesti siitä että se mitä hän kuvasi vuolukivestä ja käyttökelpoisesta vuolukivestä joka on siellä kaivosalueella niin sehän on raaka ainetta mitä parhaimmillaan

amerikassa ne vastaavanlaiset eläkesäätiöt sijoittivat ne rahat

asko seljavaara sanoi että kaikki kuntapäättäjät niin arvoisa puhemies juttu on sillä tavalla että kun kaikki kunnat pidättäytyvät ostamasta palveluita vuokrareppufirmoilta niin ei homma jatku enää päivääkään